oikea johtopäätös on se että rahoitusmarkkinasäätelyä on globaalisti kehitettävä mutta vapaata kauppaa ei saa kahlita koska se on talouskasvun moottori

arvoisa puhemies

haluan pariin kohtaan erityisesti kiinnittää huomiota täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä

itse pidän tärkeänä erityisesti sitä että valinnanvapautta merkittävästi lisätään ensin erva alueen sisällä ja sitten koko maan kattaen

ensinnäkin siinä on aivan erinomaisesti tuotu esille ne tärkeät toimet joilla yritysten rahoitustilannetta parannetaan ja autetaan yrityksiä selviämään taantuman yli koska vain sillä tavalla voimme pitää myös työllisyyttä yllä pitkässä juoksussa

uskon niin että kyllä ihmiset itse ja myöskin heitä siellä lähellä hoitavat osaavat arvioida mistä palveluita kannattaa hankkia

en mene nyt näihin lisätalousarvion yksityiskohtiin lainkaan vaikka siellä onkin monia hyviä asioita mutta ehkä vähän tämmöinen yleisempi puheenvuoro

on tietysti niitä asioita joihin voidaan vaikuttaa rahalla mutta on paljon myös sellaista mihin ei voida vaikuttaa rahalla ja yksi sellainen on vanhusten yksinäisyydestä aiheutuvat ongelmat

se tulee positiivisella tavalla varmasti vaikuttamaan laatuun ja toivottavasti myöskin kustannuksiin koska tietysti tällä yhteiskunnalla on aikamoinen haaste siinä miten tällä ikärakenteella pystymme hyvät ja laadukkaat terveydenhoitopalvelut myöskin jatkossa turvaamaan

tämän keskustelun hyvin alkuvaiheessa silloin paikalla ollut pekkarinen totesi että tämä ei ole kovin elvyttävä lisätalousarvio

arvoisa puhemies

aivan aluksi voisin todeta että tämä työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö on yksimielinen eli tähän eivät kyllä ole vaikuttaneet tulevat vaalit ollenkaan niin paljon kuin edelliseen keskusteluun mitä tässä käytiin

on myöskin niin että heitä pitää käydä katsomassa sen lisäksi että käydään kotona myöskin sen jälkeen kun ollaan laitoshoidossa koska sillä voidaan paljon auttaa sitä arkea eteenpäin

täällä on myöskin monia edistysaskeleita terveyden edistämisessä laajemminkin ja yhtenä haluan tässä myöskin liittyen tähän valinnanvapauskysymykseen ottaa esille nämä mökkipaikkakunnalla terveyspalveluja käyttävät

jos suomen vanhushoidon tila olisi sellainen kuin täällä edustajat oinonen ja tallqvist ovat kuvanneet niin olen ihan varma että sinne ei enää kukaan haluaisi mennä töihin

työelämä ja tasa arvovaliokunta paneutui tähän ensimmäiseen tasa arvopoliittiseen selontekoon varsin perusteellisesti mikä on nähtävissä tässä mietinnössä julkaistussa asiantuntijalistassa

nämä toimet ovat tässä tilanteessa tarpeen koska te toimistojen asiakasmäärä on huomattavasti kasvanut ja on aivan välttämätöntä että jokaisen työttömäksi jäävän tai pitkälle lomautukselle joutuvan kanssa voidaan käydä keskusteluja hänelle henkilökohtaisesti parhaiten sopivista vaihtoehdoista ja että voidaan myöskin palvella yrityksiä ja esimerkiksi yhteishankintakoulutus on erittäin hyvä tapa kasvattaa osaamispohjaa nyt kun on töissä hiljaisempaa ja oppia sellaisia taitoja joita sitten jatkossa voidaan hyödyntää suomalaisten hyväksi

nythän tyypillinen omaishoitaja on iäkäs nainen joka hoitaa iäkästä puolisoaan mutta tulevaisuudessa omaishoitaja on keski ikäinen nainen tai mies joka hoitaa vanhempiaan ja tässä vaiheessa tämä omaishoitajan hoitovapaa asia on pakko saada eteenpäin jotta pystytään vastaamaan näihin tulevaisuuden ongelmiin

jos sinä aina vaadit elvytystä niin sen tien päässä on sitten se että jossain vaiheessa rahahanat menevät kiinni sitten luottoluokitus putoaa ja sen jälkeen vasta ollaan paljon isommissa ongelmissa

tämä johtuu osittain siitä että valitettavasti koska tämä vaalikausi on lopuillaan muilla valiokunnilla ei ollut heidän ilmoittamansa mukaan aikaa käsitellä tätä tasa arvoselontekoa ja sen takia työelämä ja tasa arvovaliokunta käsitteli tätä asiaa hyvin kattavasti

minä luulen että jos katsotaan kreikankin taloushistoriaa niin siellä on kyllä perinteisesti osattu elvyttää mutta siitä taloudesta ei vain ole pidetty huolta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

asko seljavaara sanoi näiden isompien paikkakuntien kohdalla varmasti aluepelastuslaitos on aivan oikea tapa tämä järjestää

kyllä tässä yhteydessä täytyy puheenvuoro käyttää ettei näin iso asia kuin yleisradion hallintoneuvoston kertomus mene ihan ilman puheenvuoroja tässä salissa

edustaja kontulalle tahdon todeta sen että te kävitte varsin pitkästi läpi sen mikä on romanien tilanteen historia euroopassa ja ei siihen sinänsä ole mitään kommentoitavaa mutta tässä ei nyt kyllä ole ihan siitä asiasta kyse

se ei parane vain siitä että me täällä ikään kuin otamme lisää velkaa ja sinänsä hyviin tarkoituksiin sitä koko ajan käytämme

erityisen iloinen olen siitä että valtiovarainvaliokunta lisäsi maahanmuuttoviraston toimintamenoihin miljoona euroa sen alkuperäisen miljoonan euron lisäksi jonka hallitus alun perin esitti

esittelen muutamilta osilta sitä mitä valiokunta haluaa tässä mietinnössään korostaa ja lisäksi käyn lopuksi läpi lausumaehdotukset

jonkun verran on tietysti pakko käyttää koska jos nyt velkaantumisesta kokonaan luovuttaisiin tässä tilanteessa se olisi tietysti liian rajua talouspolitiikkaa eikä olisi viisasta suhdannepolitiikkaakaan mutta kyllä siitä on ehdottomasti pidettävä kiinni että meidän luottoluokitus säilyy

itse olen pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja ja vien kyllä omalta osaltani viestiä meidän sairaanhoitopiirimme hallituksen pöytään että kun sitä ratkaisua tehdään niin paitsi että on luontevaa että meillä se aluepelastuslaitos toimii tampereella ja varmaan ehkä jossain määrin laajemminkin meidän täytyy myöskin huomioida ne yksityiset toimijat jotka siellä maakunnan reuna alueilla toimivat koska uskon että he pystyvät tehokkaammin ja edullisemmin palvelutuotannon siellä järjestämään

kun nyt tästä yle maksusta päästiin sopimukseen kaikkien puolueiden välillä mikä sinänsä oli tietysti erittäin hyvä ja takasi ylelle tietynlaiset toimintaedellytykset ja ennen kaikkea toimintarauhan joka kyllä on varmasti suomen kansalaistenkin etu niin samassa yhteydessä on kyllä huomioitava se että kaupallinen media on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa johtuen toisaalta niistä hallinnollisista ratkaisuista mitkä on tehty mutta ennen kaikkea siitä että media on aikamoisessa myllerryksessä

eikö silloin se kerro siitä että heidän asiansa pitää siellä hoitaa

on aivan välttämätöntä että turvapaikanhakijoiden kasvusta johtuva ruuhka maahanmuuttovirastossa ja myöskin poliisissa saadaan purettua

ensimmäinen havainto tietysti on se että valiokunta piti erittäin tärkeänä että tämä selonteko on annettu ja toivoo että näitä tullaan antamaan aika ajoin myöskin jatkossa

riippumatta siitä onko hallituksessa vai oppositiossa minusta on kyllä kohtuutonta koko ajan tätä elvytystä vaatia vaan pitää enemmänkin sitten osoittaa mistä rahaa siirretään mihinkin ja mitkä ovat sitten sellaisia toimia joilla aivan oikeasti suomen taloutta ja sitä kautta ihmisten tilannetta lähdetään helpottamaan

mutta periaatteen täytyy olla se että suomeen tulee saada jäädä niiden turvapaikanhakijoiden joilla on siihen oikeutus kansainvälisten velvoitteiden perusteella oman elämäntilanteensa perusteella mutta ei niiden jotka jäisivät maahan vain sen takia että heidän hakemustaan ei ole määräajassa keritty käsittelemään

en minä usko että kenenkään ihmisarvon kannalta on parasta lähteä ympäri eurooppaa kerjäämään vaikka sen tekisi vapaaehtoisestikin

mutta tämä on ilman muuta mahdollista tehdä sillä tavalla että kilpailutetaan alueittain ja katsotaan tämä tilanne millä tavalla päästään parhaimpaan

entistä enemmän asiat siirtyvät nettiin mutta kuten tiedämme netistä on hyvin vaikea saada taloudellista tulosta

cedaw komitea on kuitenkin antanut suomelle useita huomautuksia sopimuksen puutteellisesta toimeenpanosta muun muassa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa ja väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten auttamisessa

se huoli on varmaan osittain ollut ihan aiheellinen mutta siinä ei ehkä ole ihan ymmärretty sitä että loppuviimeksi se päätöksentekovalta on nyt vaan siellä sairaanhoitopiireissä ja siellä tehdään sitten ne ratkaisut

sitä helsingin sanomat nyt on aloittanut mutta siinä on selviä haasteita ja samaan aikaan tämä yleinen taloustilanne vie toimintaedellytyksiä myöskin kaupalliselta medialta

valiokunta pitääkin tärkeänä että hallitus tehostaa cedaw sopimuksen tiedottamista ja lisäksi valiokunta toteaa että tällä sopimuksella ja muihin ykn ihmisoikeuksiin sisältyvillä tasa arvosäännöksillä ja naisten syrjinnän kiellolla on tärkeä merkitys myös suomen perustuslakiin ja euroopan neuvosto sopimuksiin

haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin siihen että kun meillä nyt se yle maksu on niin mitä me ajattelemme sillä saavamme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan tässä tämän keskustelun jälkeen kahteen asiaan vielä ottaa kantaa

ne on muotoiltu yksilölle turvattujen oikeuksien muotoon ja niihin sisältyy usein yksilön oikeussuojaa turvaavia valitus tai kannemahdollisuuksia

ajattelemmeko me niin että meidän pitää saada sillä ne palvelut jotka yle tarjoaa vai ajattelemmeko me niin että sillä pitää saada palveluita sekä yleltä että myöskin niiltä muilta vapaasti saatavilta kanavilta

ukkolan lailla kuulun siihen joukkoon joka olisi halunnut että tässä olisi ollut myöskin tämä hallintolaki tai vähintään tämä kokeilulaki

ensimmäinen on tämä laajempi kokonaiskysymys siitä että kun nyt tämä uusi yle laki vahvistaa liikenne ja viestintävaliokunnan roolia valvonnassa niin se on varmaan semmoinen keskustelun paikka sitten toisaalta valiokunnan ja toisaalta ylen hallintoneuvoston ja ylen välillä miten me saamme tämän toimimaan niin että tämä vuosittain tuleva kertomus ei ole puolitoista vuotta jäljessä siitä kun asiat ovat tapahtuneet

pidin pitkästä aikaa tätä sote piiriesitystä jonka ministeri risikko teki aivan erinomaisena uudistuksena monessakin mielessä

tasa arvoviranomaisten asemasta valiokunta toteaa että ely keskukset ja aluehallintoviranomaiset tulee nimetä omilla sektoreillaan vastuullisiksi tasa arvon tavoitteiden edistäjiksi ja myös tulosohjauksen käyttöä sukupuolten tasa arvon edistämiseen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen tulee lisätä

tarkoitan tällä sitä että tavalliselle tvn katsojalle tai radionkuuntelijalle ei ehkä ole olennaista se mikä minkäkin lähetyksen laittaa ja saataville asettaa silloin kun se on hänelle ilmaista

arvoisa puhemies

täällä eilen käytiin läpi raamatunlauseita

nimittäin kun lähes millä tahansa yhteiskunnan sektorilla tehdään muutoksia ne yleensä lähtevät siitä että keskittämisen kohteena ovat maakuntakeskukset mutta tämä risikon esittämä sote piirimalli olisi nimenomaan rakentunut paitsi maakuntakeskuksiin myös aluesairaaloiden ympärille pienemmille paikkakunnille

valiokunta on jo aiemminkin kiinnittänyt huomiota siihen että tasa arvovaltuutetun tehtäviä on lainuudistusten myötä lisätty ilman että henkilöstöresursseja on vastaavasti vahvistettu

silloin tietysti tulee kysymys siitä pitääkö ylen lähteä kilpailemaan esimerkiksi urheilussa ja myöskin muilla elämänalueilla niistä ohjelmista jotka myöskin mainosrahoitteisesti ilmaiseksi olisivat kansalaisille tarjolla

se keskustelu meidän täytyy käydä

tietenkään ei ratkaisua pidä sitä kautta hakea että se täytyy hyvin nopealla aikataululla tehdä hoitamatta asianmukaisia kuulemisia ja muita mutta täytyy miettiä mikä on se tapa että tämä asia voidaan järkevästi hoitaa

tä mä on ollut niin pitkä ja ehkä leveäkin asia että tähän on päässyt jo useampi ministeri ja useampi valiokuntakin vaikuttamaan mutta nyt ollaan siinä vaiheessa että ollaan täällä maalissa

lisähenkilöstön palkkaamiseen liittyviin määrärahoihin kiinnitetään erityistä huomiota samoin kuin myöskin tasa arvo ohjelman kärkinimiin viime

tulen itse yhdeltä sellaiselta paikkakunnalta sastamalasta jossa on aluesairaala jossa on terveyskeskus ja jatkuvaa rajanvääntöä siitä mikä kuuluu terveyskeskukselle ja mikä kuuluu aluesairaalalle

me olemme edustaja mölsän kanssa tuolta sastamalan punkalaitumen alueelta

meillä jo tällä hetkellä toimii järjestelmä jossa punkalaidun hankkii perusterveydenhoidon palvelut sastamalasta ja punkalaitumella on edustajat siellä sastamalan lautakunnassa

arvotiedon keskus minnan saamiin resursseihin koska minna on keskeisessä asemassa tasa arvotutkimuksen ja ajantasaisten ja kattavien tasa arvotilastojen saatavuuden turvaamisessa

urheilun osaltahan me olemme sellaisessa tilanteessa että nämä kansainväliset suurtapahtumat kyllä näkyvät euroopan parlamentin päätöksellä joiltakin vapaasti nähtäviltä kanavilta

tämä on iso kysymys

ei tässä kovin isoa muutosta tapahdu ja uskallan kyllä sanoa että meidän osaltamme tässä ei tapahdu kyllä jos olen tämän oikein ymmärtänyt siltäkään osin muutosta että aivan varmasti jatkossakin punkalaitumen palvelut pyritään hoitamaan erittäin hyvin sieltä sastamalasta käsin jos punkalaidun jatkossa haluaa olla siinä mukana ja on sitten osana työssäkäyntialuetta kuuluu siihen

kun täällä on kuunnellut pari päivää näitä puheita joihin pääsi tietysti itsekin osallistumaan niin minusta kuulostaa ihmeelliseltä se että jos valtio ottaa joka neljännen euronsa lainaa muualta ja taloudellinen tilanne on se mikä se on niin varsinkaan oppositiolle ei tahdo mitenkään mahtua se että se saattaisi vaikuttaa myöskin siellä kunnassa joihinkin asioihin että jos siellä kunnassa ne isoimmat yritykset ovat vaikeuksissa jos ne ovat joutuneet vähentämään väkeänsä jos niitten maksama verotulo on pienentynyt suorastaan romahtanut se saattaisi vaikuttaa jotain siihen mitä mahdollisuuksia kunnalla on hoitaa niitä palveluitaan

on tietysti totta että kun pirkanmaallakin on jo selvitetty tätä sote piirimallia niin hankaluuksia on tullut sen suhteen että on sellaisia kuntia jotka eivät välttämättä halua sitoutua ostamaan erikoissairaanhoidon palveluita yhdestä paikasta vaan haluavat kilpailuttaa ne useammalla

kun myöskin itse liikennevaliokunnassa aiemmin toimineena pääsin vähän seuraamaan sitä keskustelua mitä tässä matkan varrella käytiin niin aika voimakkaastihan argumentoitiin sitä että tämä saattaa johtaa tällaiseen alikatsastukseen tai ylikatsastukseen eli alikatsastukseen siinä mielessä että joku kilpailee sillä että päästää helposti läpi ja sitten ylikatsastukseen niin että vaaditaan enemmän ja siinä yhteydessä sitten tehdään näitä korjauksia

mutta sen sijaan meillä on kyllä se potentiaalinen ongelma että todella paljon urheilua on siirtynyt maksukanavien taakse ja sekään ei ehkä olisi maailman suurin ongelma mutta vielä ongelmallisempaa on se että tämä maksukanava kannattaa varsin huonosti

silloin tietysti se yksittäinen kunta joka toimii ikään kuin isäntäkuntana jos se näin rakentuu ottaa aika ison riskin siinä mistä löytää itselleen riittävästi asiakkaita

siitä on monia esimerkkejä olemassa ihan tältäkin päivältä

mutta aivan kuten edustaja jokinen tässä sanoi ja myöskin edustaja eestilä aiemmin niin tämäntyyppinen ajattelu lähtee siitä liikkeelle että lähtökohtaisesti ikään kuin ei luoteta siihen toimijaan siihen korjaamoon katsastajaan

eli tämä ei ole aivan yksinkertainen toteuttaa mutta jos siihen olisi päästy mitä tässä tavoiteltiin tai jos siihen vielä päästään niin näen sen kyllä erittäin isona asiana

sen takia meidän on nyt kyllä jo mietittävä sitä mitä siinä tilanteessa tehdään jos maksukanavien kautta ei urheilua kannata näyttää muuta kuin korkeintaan muutamia lajeja

siis eihän meillä voi olla missään jotain rahastoa josta maksetaan ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut vaan ainahan se on ollut niin että niiden yritysten jotka siellä alueella toimivat tuotoilla niitten ihmisten jotka siellä tekevät töitä panoksella on rahoitettu se hyvinvointi joka sillä alueella on käytetty

asiakohdasta miehet ja tasa arvo valiokunta kävi myöskin varsin pitkän kuulemisen ja sai kuulla viime aikoina perustettujen miesjärjestöjen näkemyksiä

se ehkä lähtee niin kuin väärästä ajattelusta vaikka pidänkin kyllä hyvänä sitä että valiokunta tämän seurannan tähän liitti ja sitä kautta sitten varmistetaan että näin ei pääse käymään

nyt nimittäin jos tällaista kehitystä ei synny aluesairaaloiden asema saattaa olla tulevaisuudessa hyvinkin hankala

on myöskin varmasti niin että kaikkein vaativin hoito tulee keskittää yliopistosairaaloihin

johtopäätöksenämme on että tasa arvokeskustelu olisi hyvä käydä tutkitun tiedon pohjalta asettamatta miehiä ja naisia vastakkain koska valiokunta korostaa sitä että tasa arvo on molempien sukupuolten etu ja kävi ilmi että näkemykset ovat varsin kaukana toisistaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siellä vielä voidaan erikoistua keskenään ja niin pitääkin tehdä mutta niiden rinnalla tarvitaan myöskin muita sairaaloita eikä voi myöskään väheksyä esimerkiksi näiden aluesairaaloiden merkitystä omalla alueellaan paitsi terveydenhuollon palvelujen järjestäjinä myöskin niiden vaikutusta koko siihen alueeseen

jos me olemme siinä tilanteessa että maksukanavien kautta ei pystytä tätä asiaa hoitamaan ja sekään ei tietenkään ole mikään ideaalinen vastaus esimerkiksi hyvin paljon on tullut palautetta siitä kun hiihto on nyt mennyt sinne maksukanavan taakse niin se ei ole ikään kuin oikea paikka suomalaiskansalliselle urheilulle ja myöskin meidän kotimainen palloilutoiminta ja sarjatoiminta on hyvin pitkälle siellä maksukanavien takana mutta jos mennään siihen tilanteeseen että maksukanavatoiminnalle tulee taloudellisia vaikeuksia mikä on hyvin mahdollista tai jos lopputulema on se että ainoastaan maksukanavien kautta kaikkein kiinnostavimmat tapahtumat kannattavat kuten ehkä esimerkiksi tä et jos lahjoittajia ja kuka on soveliaalta lajeittain jääkiekko kansainvälinen jalkapallo mahdollisesti moottoriurheilu ehkä jotkut muut yksittäiset tapahtumat niin silloin kärsii valtaosa siitä suomalaisesta urheilutoiminnasta jolla on iso kansallinen merkitys nimenomaan siinä että me saamme nuoria urheilun pariin harrastajia mukaan ja monia talkoolaisia ja muita jotka tekevät näissä pienemmissäkin lajeissa jotka eivät silti ole pieniä vaikka ne eivät tässä joukossa olekaan mitkä mainitsin että ne saavat näkyvyyttä

minusta edustaja tossavainen käytti siinä hyvän puheenvuoron että tämä on nimenomaan pienten kuntien kannalta hyvä asia koska siellä usein on se tilanne että siellä on autokorjaamo mutta siellä ei ole ollenkaan sitä katsastuskonttoria ja siinä yhteydessä tämä on selvä lisäpalvelu ja se saattaa parhaimmillaan jopa pelastaa sen autokorjaamon pärjäämisen

arvoisa puhemies

peltonen kyllä kiteytti tämän asian aivan erinomaisesti kun hän totesi että työntekijällä pitää aina olla mahdollisuus ryhtyä laittomaan lakkoon silloin kun hänestä tuntuu että asiat työpaikalla eivät ole kunnossa

sosiaali ja terveyspolitiikassa miesten erityistarpeet tulee tiedostaa ja kehittää sukupuolisensitiivisiä palveluita joilla terveyseroihin pystytään puuttumaan

juuri siitähän tässä on kyse että tällaista subjektiivista oikeutta laittomaan lakkoon ryhtymiseen ei olisi vaan että lainsäädännöllä on määritelty ne pelisäännöt missä tilanteessa lakko on laillinen ja lakkoon voidaan mennä

tässä kolme lausetta tämän päivän aamulehdestä

varmaan tapahtuu myös niin että joku katsastusfirma joka tällä hetkellä toimii pelkästään siinä laajentaa omaa toimintaansa korjaamon puolelle ja silloin kilpailu vahvistuu

ei valtiovarainministeri katainen ei edes puhemies niinistö vaan suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen joka varoittaa aivan selkeästi siitä että velanotolla on olemassa rajat ja myöskin elvytyksellä on olemassa rajat

pidän myöskin mielenkiintoisena sitä että voidaan rakentaa uusia malleja yksityisen ja julkisen välille

eli se tässä juuri on tämän lakialoitteen tavoitteena ei se että suomessa heikennettäisiin lakko oikeutta vaan se että laittomien lakkojen osalta noudatettaisiin voimassa olevaa lakia

myöskin valiokunta on ottanut tässä asiassa kantaa

myöskin tiedämme että miehet elävät lyhyemmän iän kuin naiset ja erityisesti tämä koskee yksin asuvia asunnottomia miehiä joilla tämä on mittava ongelma ja siihen valiokunta kiinnittää huomiota

tässä suhteessa on erittäin hyvä asia se että nyt ollaan siinä vaiheessa että meillä on täällä lakiesitys joka on sinne valiokuntaan sitten menossa käsittelyyn

olen seurannut hyvin tarkasti sitä mitä tapahtuu jämsän suunnalla jossa perinteinen aluesairaala on muutettu sillä tavalla että se on yhdistetty perusterveydenhuollon kanssa

tänne on siis tehty myöskin tämmöisiä laadullisia parannuksia

lähtökohdiltaan se on hyvä ennen kaikkea siitä näkökulmasta että olennaistahan on se että toisaalta taataan tasapuoliset kilpailumahdollisuudet yrityksille keskenään ja toisaalta voidaan puuttua niihin pahimpiin ongelmakohtiin jotka liittyvät työehtojen valvomiseen

arvoisa puhemies

sen lisäksi siinä on yksityinen toimija pihlajalinna ja ne hakevat tämmöisenä partnershipinä julkinen ja yksityinen sellaista toimintamallia jolla voidaan parhaiten järjestää sen alueen terveydenhuolto

ukkolan puheenvuoron johdosta sanoisin ettei tämä todellakaan kun viitattiin ei pala koska se on sininen tietää palkkauskysymyksiin sillä tavalla vaikuta

mutta toki perusideanahan on se että lähtökohtaisesti ei sukupuolen perusteella saa syrjiä palkkauksessa

oikea valinta on se että panostetaan nuoriin vastavalmistuneisiin juuri hiljattain työttömiksi jääneisiin ja ammatin vaihtajiin koska siellä pystytään tällä koulutuksella kaikkein eniten edesauttamaan uudelleen työhön kiinni pääsemistä

myöskin vanhempainvapaiden kehittämisen osalta valiokunta kävi varsin mittavan kuulemisen ja valiokunta yhtyy hallituksen linjaukseen jonka mukaan äidille ja isälle turvataan oma vanhempainvapaajakso

tässä ei voi olla edelleenkään mainitsematta sitä vaikka olen sen jo monta kertaa aiemminkin maininnut että kyllä se viime hallituksen aikana tehty päätös siitä että rajat avattiin ulkomaalaisille vuokratyön välittäjille mutta ei saanut palkata ulkomaalaista suoraan työsuhteeseen oli kyllä vihonviimeinen päätös

pidän varsin mahdollisena että tällainen malli lähtee yleistymään laajemminkin sen kokoluokan paikkakunnilla kuin mitä jämsäkin on

toki voi olla muita perusteita jolloin palkkaukset ovat erilaiset tai ovat aivan yhtä lailla samanlaiset kuin ne ovat myöskin naisten välillä keskenään tai miesten välillä keskenään

sen takia olen tuonut esille sen ajatuksen että ylellä voisi olla tällainen oma urheilukanava joka lähtisi siitä periaatteesta että lähetysoikeuksista ei makseta mitään mutta sen sijaan yle kustantaa tämän tuottamispuolen

perusidea on tavallaan se että sen täytyy sitten perustua työn vaativuuteen ja muihin sellaisiin tekijöihin eikä sukupuoleen perustuen ei oo ei sukupuoli voi olla johtava peruste

mutta edelleenkin on muistettava se että ne suurimmat virrat työttömyyteen tulevat tällä hetkellä siitä että määräaikaisia työsuhteita päättyy ja vuokratyövoiman käyttö vähenee

koska tässä nyt on ollut meidän puheenvuoron osalta niin monta tulkintaa kuin on ollut tulkitsijaakin niin haluaisin vielä kiteyttää sen mitä me olemme tästä asiasta sanoneet

se nimenomaan aiheutti sen että meille silloin tuli näitä ulkomaalaisia vuokratyön välittäjiä joista osa on täysin kelvollista väkeä mutta siellä on joukossa myöskin niitä jotka jo lähtökohtaisesti toimivat niin että he pyrkivät hyödyntämään tätä tilannetta

tiedän että tämäkään ei ole ihan halpa vaihtoehto mutta jos verrataan sitä siihen minkälaiset kansalliset hyödyt me saavutamme sillä että meillä on näkyvissä kotimaista urheilua hyvin monipuolisesti kuten tuossa ylen omassa strategiatavoitteessa oli että monipuolisesti eri lajeja niin tämäntyyppinen ratkaisu voisi olla se keino jolla me turvaisimme tämän näkyvyyden kaiken kansan nähtäville ja selviäisimme kuitenkin varsin kohtuullisin korvauksin

näistä jää paljon sellaista väkeä ulos jonka työllistyminen on hyvin tärkeää että he pysyvät kiinni elämässä koska siellä se syrjäytymisen vaara on vielä poikkeuksellisen suuri

mutta tämä asiakohta varmaan tässä kävi jo selväksi